mikä koskee sitten sitä mihin laatuun rakennetaan niin palaan tähän energiatehokkuuteen yhdeltä osalta joka ei ole tullut vielä tämän illan keskustelussa esille

sellainen nyt on kansallisvaltion korvikkeena sille joka uskoo sellaisen olemassaoloon

aika häkellyttävää on sekin että eduskunnan todella aktiivisista jäsenistä vain kaksi ed

ja kun sanotaan että fennovoima ei ole tarjonnut tänne ydinjätevarastoa nyt tähän suunnitelmaan ei missään nimessä olisi pitänytkään hyvänen aika

edellisessä asiakohdassa arvoisa ministeri totesi korjausrakentamisen osalta että parempaan pyritään sama taso hyväksytään huonompaa ei hyväksytä

herranen aika jos siihen kaikki saksassa olevat tilapäissijoitetut ydinjätteet pitää laittaa ja se olisi ollut tässä paketissa mukana niin minä luulen että hartaitten hyväksyvien ystävien määrä olisi aika vähäinen

se voi olla selitys siihen

piilevänä uhkana leijuvat eurobondit merkitsisivät juuri meille korkolaskun nousua ja entistä syvempää liittovaltionomaista sitoutumista muiden euroopan talous ja rahaliiton jäsenmaiden taloudenhoidon epäonnistumisiin

mutta joka tapauksessa minä pidän tätä aivan oikeana askeleena ja on hyvä että siinä on se minimi sata nimeä mukana

senhän pitää olla se todellinen ambitiotaso näissä olosuhteissa aivan erikoisesti joissa menemme kalliimpaa energian hintaa kohti

siis toisin sanoen voisi kuvitella että tällaiseen luonnonvaraan liittyy systemaattinen suunnitelmallisuus ja kansallisessa hallinnassa pitäminen mutta eihän näin ole

jos edustajista joku on tuolla lakivaliokunnassa jäsenenä niin ottakaa ihmeellä esille se että tämä aselain yhteydessä otetaan käsittelyyn niin että siitä on selvä mielipide olemassa sitten olkoon sitten enemmistö mitä mieltä tahansa mutta että se otetaan siinä yhteydessä käsittelyyn

tässä käytän tilaisuutta lanseeratakseni oulun mallia

on itsestäänselvä asia että hetemäen työryhmä kun se joutui niin pikaisesti valmistelemaan tämän esityksen eduskunnan ja hallituksen vaatimuksesta jätti portin omalle työlleen auki

jo nyt on kuhmossa käyty kyselemässä olisiko se kuhmo sittenkin parempi paikka kun nämä potentiaaliset paikkakunnat tämän ydinmyllyn sijoittamiselle

tämä on kaukana siitä

arvoisa puhemies

nyt on syytä keskittyä oman valtiontaloutemme kestävyysvajeen rakentavahenkiseen poistamiseen

siis toisin sanoen kansallista intressiä pitäisi valvoa

elikkä pitää muistella vähän mitä on

se on kansallinen projekti johon ei komissaaria syynääjäksi kaivata

henkilökohtaisena kannanottona tähän mietintöön kiinnitän yhteen ainoaan yksityiskohtaan huomiota ja se on perinteisen liiketoiminnan eriyttäminen julkisista hallintotehtävistä

nythän elämme tämmöisessä unelmien maailmassa niin kuin kaikki olemme havainneet

ensiksi muistutettiin mieleen että yksikään yhtiö ei suostu vakuuttamaan siis yksityinen yritys ottamaan kokonaisvastuuta vaikka maksaisi maltaita

tiusasen syytä muistaa että äänestäjille tapahtui puolitoista vuotta sitten olleissa vaaleissa sellainen virhe että meitä yliopistojen rohvessorijoukkoja on täällä vähän niukanlaisesti

kun talvivaaran ympäristölupahakemus oli arvioitavana se luettiin kissojen ja koirien kanssa mitä siellä on

nimittäin ei ole helppo juttu ollenkaan tämä liiketoiminnan motivointi sellaisessa tilanteessa jossa on metsäpalveluyrittäjiä jotka ovat sitä mieltä ettei tällaista yksikköä metsäkeskuksessa tarvittaisi ollenkaan

yhdessä sivulauseessa sen saattoi lukea että tästä onkin tulossa uraanikaivos mikä johti automaattisesti kysymykseen onko tämä todellakin tämmöinen jippojuttu että nikkelin varjolla tehdään uraanikaivos

sen uskottavuuden nimissä nämä kaksi eri puolta tästä metsäkeskustoiminnasta tulee hermeettisesti pitää erillään toisistaan

se sama heppu joka maksaa kreikan bileet ja portugalin bileet ja hispanian bileet ja kaiken maailman bileet

jos nimi

voisi olla jopa ihan fiksua että on eri sisäänkäynti tiloihin niin ettei kenellekään juolahda mieleenkään ruveta spekuloimaan sillä tuleeko jotakin kilpailun vääristymiä tai suhteita sinne julkishallinnon vaalijoitten ja päätöksentekijöitten suuntaan

no nyt sitten heti kun ympäristöluvat oli saatu niin paljastuikin että siitähän tässä kysymys olikin

nykyiset oikeusasiamiehet ovat arvioineet tätä asiaa tämmöisistä yhtäläisen kohtelun periaatteista ja oikeellisuusperiaatteista ja sillä tavalla se asia on niin kun saanut uudenlaisen sävytyksen

mitä tämä merkitsee

nyt uraani ja toriumkohtaan on kiinnitetty huomiota tässä mietinnössäkin mutta se mikä tästä kokonaisuudesta puuttuu on kokonaisvaltainen tarkastelu ilmansuojelussa vesistönsuojelussa ja samalla työsuojelussa ja myöskin ihmisten suojelussa sillä tavalla että siinä pölyssä sitten uraani leviää mihinkä sattuu

mutta sitten minä soitin vielä tästä pääesikuntaan ja kysyin missä se jarru on miksi tämä määräaikajuttu ei voi aueta jos on osoitettavissa että sillä olisi merkitystä niin ilmoitettiin että kun kerran asia on kerran selvitetty perusteellisesti niin he vastustavat jyrkästi avaamista

ja sitten lopuksi mankala periaatteella kaikkia myllyjä pyöritetään elikkä veronmaksaja jää siinäkin toiseksi

joka tapauksessa se herätti tuolla maan pohjoispuoliskossa heti oitis ansaitsemaansa keskustelua

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja ed

leppä on virkatehtävän vuoksi estyneenä esittelemästä tätä mietintöä ja pyysi minua lyhyesti sen tekemään ja arvoisa puhemies sen teen

siitä että meidän televisiotuotantoyhtiömme teki kanadassa tätä koskevan filmin joka on kaikkien tutustuttavissa

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia eräiden euroopan yhteisön elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä käytännön valvontatyössä esiintyneiden kansallisten muutostarpeiden vuoksi

mutta entäs kun katsotaankin sitten sen alueen ulkopuolelle niin sen jälkeen siellä on kaksi muuta aluetta koko maan pohjoispuoliskossa elikkä toisin sanoen koko puoli suomea olisi kolmen alueen järjestelmässä

puhemies

rajamäen varhaisemmin tänä päivänä töräyttämää arviota tämän hallituksen harmaan talouden torjunnan ja talousrikollisuuden vähentämisen ohjelmien toteuttamisesta

elintarvikkeiden täydentämistä koskevasta lupamenettelystä luovuttaisiin

en voi pitää eikä siellä kukaan pidä sitä järkevänä järjestelynä joten ne jotka keksivät tämmöisiä voisivat vaihtaa alaa ja ryhtyä harrastamaan muitten alojen keksimistä

virheellisin perustein myönnetty hygieniaosaamistodistus voitaisiin perua

nyt on todella saatu jotakin konkreettista aikaiseksi ja se on erinomaisen hyvä asia

rajamäki varmaan muuttaa tätä kohtaa

aivan lyhyesti

tässä on loistava taloudellinen ajatus mennyt hallituksessa läpi nimittäin että tämä toiminta on taloudellisesti äärimmäisen kannattavaa

lihantarkastuksesta tulisi antaa asianomaiselle kirjallinen päätös ja oikaisuohjeet

lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia

kun tämä asia oli valiokunnassa käsittelyssä niin siellä heräsi syvällinen tarve laittaa tämä niin sanotusti lepäämään ja tuommoinen sopiva lepäyksen määrä näytti olevan semmoinen kaksi ja puoli vuotta suurin piirtein elikkä kysymys olisi silloin raukeamisesta

tässä paikallani istuessani suoritin tieteellisen tutkimuksen joka antoi mielenkiintoisen tuloksen

mutta yksi asia josta toivon että ministeri on sen ottanut huomioon on se että näissä oecd veroparatiisien kahdenkeskisissä sopimuksissa on nyt eduskunnan kannanottona että ne tiedot pitää saada automaattisesti

eikä se tarve synny sitten vähän siellä ylemmällä vaan ehkä se tarve on kaikkein suurin niillä alemmilla asteilla loppujen lopuksi kun ajatellaan sitä mihinkä kasvetaan yhteisöllisyyteen kasvetaan

täällä kun merkittävä osa ruotsalaista eduskuntaryhmää on tehnyt tämän nuuska aloitteen niin siitäpä puuttuu erään hyvin merkittävän kansanedustajan nimi nimittäin ed

tiilikainen äsken kuvasi

huoltovarmuusrahastosta jonne huoltovarmuusmaksuja kerätään siis talousarvion ulkopuoliseen rahastoon voitaisiin ottaa oikeassa asiassa kerrankin niitä rahoja käyttöön ja tehdä myöskin mielekkääksi rahaston olemassaolo

arvoisa puhemies

no siihen sitten tuli hallitus hätiin ja sitten päätettiin kuitenkin jatkaa hallituksen esityksen asiallista käsittelyä